hallitus on valmis rahoittamaan yhteisillä verovaroillamme suuria bisnestä harjoittavia terveysyrityksiä ja rahat voivat ohjautua viime kädessä kansainvälisille pörssiyhtiöille

arvoisa herra puhemies

riskinä on että liian vähäisen sosiaalialan koulutuksen omaavan henkilöstön määrän lisäys heikentää sosiaalihuollon laatua ja vaikuttavuutta

tämä ei voi olla verovarojemme käyttötarkoitus

uudistus tulee vaikuttamaan myös ihmisten halukkuuteen maksaa veroja jos he eivät saa riittävästi oikeudenmukaista vastinetta veroilleen

uuden lain myötä ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä ja nykyisestä ylläpitäjä järjestelmästä luovutaan

ammattihenkilöstöstä annetussa laissa ammatinharjoittamisoikeuden sääntely on rajattu sellaisiin ammattiryhmiin joiden tehtäviin liittyy julkisen vallan käyttöä asiakkaan oikeuksien tai itsemääräämisoikeuden rajoittamista sekä muuta perusoikeuksiin puuttumista

on toteutumassa hyvinvointiyhteiskunnan pahin uhkakuva kun keskiluokka ei saa julkista palvelua tarpeensa mukaan

kunnan omarahoitusosuus koulujen käyttökustannuksiin poistetaan ja jatkossa valtio vastaa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta ottamalla huomioon toiminnan laadun vaikuttavuus ja jari laine mlad laatu vaikuttavuuden ja laajuuden

samalla potilaan kokonaisetu hoidon vaikuttavuus ja yhteiskunnan tasolla terveyden tasa arvon tavoittelu unohdetaan lopullisesti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

näillä edellä mainitun perustein me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä palvelusetelijärjestelmän laajentamista sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin minkä takia tulen lain toisessa käsittelyssä esittämään lakiehdotuksen hylkäämistä

elämme tällä hetkellä erittäin vaikeita yhteiskunnan teollisuuden ja työelämän murrosaikoja ja valitettava tosiasia on kuten täällä on todettu että se näkyy suurina joukkoirtisanomisina mikä on näkynyt jo yhteiskunnassa useiden vuosien aikana

jos sosiaalityöntekijältä ei edellytetä riittäviä sosiaalityön opintoja tulee tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitavan henkilön toimivaltaa merkittävästi rajata mikä on työelämän näkökulmasta hankalaa

hallintoon ja rahoitukseen esitettävät muutokset mahdollistavat ammattikorkeakouluille entistä itsenäisemmän ja vahvemman aseman ja toimintaedellytykset

uudistuksilla tuetaan ammattikorkeakoulujen perustehtävää eli työelämälähtöistä koulutusta sekä tutkimus ja innovaatiotoimintaa joilla voidaan edistää työelämää ja aluekehitystä

arvoisa herra puhemies

sosiaalihuoltolain uudistus on odotettu ja tärkeä kokonaisuus

ehkä tästä laista tulee jopa historiallinen mutta joka tapauksessa se on osoitus siitä että hyvinvointivaltiolla on tulevaisuutta kunhan teemme rohkeaa lainsäädäntöä ja panostamme reilusti ihmisten tavalliseen arkeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

tämä on ehdottoman tärkeää niin työelämän muutosten kuin rakennemuutosten aikana ja koulutuksen on tuettava työelämän muutosta työllisyyttä sekä myös aluekehitystä

se että sosiaalihuollossa tehtävänkuvat ovat olleet liiankin joustavat ja käytännössä on ollut loputon määrä tehtäviin kelpaavia sijaisia ei ole edesauttanut tehtävärakenteiden kehittämistä

kun tähän vielä yhdistää sitten tämän yleisen julkisen talouden kestävyysvajeen ja siihen liittyvät lisävaateet esimerkiksi kuntapalveluiden kehittämisessä ja tuottavuuden vahvistamisessa niin tämä yhtälö kuntien näkökulmasta ja siellä olevien toimintojen näkökulmasta on erittäin haastava

kunnat ovat voineet varautua tulevaan lakiin ja osassa kuntia on valmistauduttu hyvin esimerkiksi vaasassa jossa myönnetään palkallista vapaata graduaan tekeville sosiaalityöntekijöille

tämän lisäksi ammattikorkeakoulujen asema itsenäisinä oikeushenkilöinä parantaa niiden edellytyksiä yhteistyöhön eri tahojen kanssa

kysyisin nyt tätä asiaa joka on täällä jo aikaisemminkin tullut esille kun meidän täytyy vahvistaa ja kehittää meidän julkista sektoria ja palvelutuotantoa ja siltä edellytetään tuottavuutta ja tehokkuutta kysyn pääministeriltä vielä mitenkä te näette tuottavuuden ja vaikuttavuuden koska pelkästään tuottavuus analysoituna ei tarkoita sitä mikä on meidän julkisen sektorin selkeä tehtävä

elikkä riippumatta siitä olemmeko oppositiossa vai hallituksessa me ymmärrämme sen mikä tila on tällä hetkellä meidän yhteiskunnassamme ja samalla on erittäin suuri huoli meidän koulutuksesta ja meidän opetuksen tasa arvosta

ammattikorkeakouluilla on aina ollut vahva alueellinen kytkös joka säilyy myös jatkossa kun kunnalliset tahot voivat edelleen toimia osakeyhtiöiden omistajina ja käyttää omistajavaltaa niiden yhtiökokouksissa

tätä hyvää kehitystä ei kannata nyt pysäyttää

uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata ihmisten yhdenvertaista oikeutta riittäviin sosiaalipalveluihin asiakaslähtöisesti yksilön ja perheen tarpeen mukaisesti

sosiaali ja terveysuudistuksen myötä palvelut tulevat keskitetyiksi yksittäistä kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin joilla on paremmat mahdollisuudet saada kelpoisia sosiaalityöntekijöitä hoitamaan laissa säädettyjä tehtäviä

sisäinen turvallisuus vaikuttaa meidän jokaisen arkeen päivittäin

haluaisin samalla vielä muistuttaa että vaikka me nyt teemme kipeitä ja vaikeita päätöksiä niin samanaikaisesti meidän pitää orientoitua siihen että me kehitämme koulutusta ja koulutuksen sisältöjä

mielestämme on erittäin hyvä että sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa säätelyä yhdenmukaistetaan ja tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan

arvoisa puhemies

kun siihen yhdistetään vielä vaikuttavuus niin mitenkä me tulemme teidän mielestänne tässä yhtälössä onnistumaan

kysyisin arvoisa hallitus teiltä oletteko tehneet sisäisen turvallisuuden vaikutusten arviointia kun olette valmistelleet lainsäädäntöä tälle kaudelle

suurena linjana voi sanoa että rahoituksen ja hallinnoinnin uudistuksilla pyritään kehittämään ammattikorkeakouluja jotta nimenomaan niiden koulutustoiminta palvelisi entistä paremmin opiskelua ja opiskelijoita

me emme saa tuudittautua siihen että me lähdemme murentamaan meidän koulutusjärjestelmäämme vaan meidän pitää aktiivisesti ottaa sellainen orientaatio että koulutusta siitä huolimatta kehitetään ja voisiko sanoa jatketaan edustaja lehden hyvän puheenvuoron viitoittamalla tiellä elikkä että me voimme tulevaisuudessakin sanoa että suomessa on huippuosaamista ja huippuosaajia

laki painottaa toimintaa ihmisen omassa arkiympäristössä eli painopiste siirretään kokonaan pois laitoksista tai instituutioista ihmisen tavalliseen elämään

lakikokonaisuus on ollut meille demareille erittäin tärkeä ja on hienoa että saimme lain toteuttamiseen myös resursseja ensi vuoden budjettiin

päätöksellään hallitus kohtelee yhtä sairausryhmää eriarvoisesti verrattuna muihin ja siirtää keliakian hoidon kustannukset potilaan vastuulle

tästä syystä on tärkeää että sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöryhmien välisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa

haluaisin tässä yhteydessä puuttua oikeastaan vielä yhteen asiaan joka minua on huolestuttanut ja se on erityistä tukea tarvitsevat nuoret

hallituksen tavoitteena on saada vain säästö ensi vuoden budjettiin ja kehyskaudelle

arvoisa puhemies

sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun

laki tuo viimein paljon puhutut kotipalvelut lapsiperheiden arkeen ilman lastensuojelun asiakkuutta

me olemme puhuneet nuorisotakuusta ja siitä mitä nuorisotakuu tarkoittaa mutta se ei valitettavasti kohdennu erityistä tukea tarvitseviin nuoriin

tutkinto opiskelijoiden asema muuttuisi siten että myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin tulisi niin sanottu automaatiojäsenyys kuten yliopistoissakin

keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa vaan sen ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka gluteeniton ruokavalio

heille tarjotaan usein valmentavaa koulutusta mutta ei tutkintoon johtavaa koulutusta joka käytännössä tarkoittaisi sitä että heillä olisi myös paremmat edellytykset tulevaisuudessa työllistyä

keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi ms tauti crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes

tästä syystä toivon että kun me kehitämme toisen asteen koulutusverkkoa ja järjestelmää niin samanaikaisesti me huomioisimme erityistä tukea tarvitsevat nuoret emmekä tuudittautuisi siihen että heille voidaan tarjota vain valmentavaa koulutusta ja mahdollisesti jatkossa työpajatoimintaa tai avotoimintaa tai palkkatukea vaan että heillä olisi myös todelliset mahdollisuudet itse ansaita ja sitä kautta huolehtia omasta elämänlaadustaan ja hyvinvoinnistaan

myös perhetyötä tukihenkilöitä ja perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa tulee jatkossa saada ilman lastensuojelun asiakkuutta

nämä sairaudet ovat kelan lääkekorvauksen piirissä mutta keliakia ei

vaikka sosiaalityöntekijän sijaistamiseen liittyvän lakiesityksen muuttaminen ei sisällykään hallituksen esitykseen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä pyydetään kiirehtimään toimenpideohjelman täytäntöönpanoa

näin voidaan madaltaa tuen kynnystä ja turvata perheille tuki oikeaan aikaan omassa kodissaan ja arkisessa toimintaympäristössä

mikäli opiskelijaterveydenhuolto järjestettäisiin vastaavasti kuin yliopisto opiskelijoiden osalta on tehty se merkitsisi ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemaan huomattavaa parannusta

laki vahvistaa myös nuorisotakuun toteutumista niiden nuorten kohdalla jotka ovat syrjäytyneitä jo takuun piiriin tullessaan

meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä mitään tietoa toimenpideohjelman tarkemmista sisällöistä eikä valiokunta ole kuullut ainuttakaan asiantuntijaa asiasta

lääkkeitä sairauden hoitoon ei ole

valitettavasti nuorisotakuulla heidän tilannettaan ei aina ole voinut parantaa vaan he ovat pudonneet pois palveluiden ja tuen piiristä

sosiaali ja terveysministeriö on esittänyt että keliakiaa sairastavat voisivat syödä jotain muuta jos heillä ei ole varaa ostaa gluteenitonta ruokaa

tilanne ei näin ollen anna mielestämme valiokunnalle perusteita näiden toimenpiteiden kiirehtimiselle

nyt sosiaalihuoltolaki tuo heille nuorisopalvelutakuun jossa nuorille tarjotaan paitsi koko asiakkuuden ajaksi omatyöntekijä myös palvelutarpeen arvion mukaan sosiaalista kuntoutusta ryhmätoimintaa muuta valmennusta ja tukea sekä tarvittavat terveyspalvelut

arvoisa puhemies

tämä on mielestäni hämmästyttävää

arvoisa puhemies

hallituksen esittämä automaatiojäsenyys opiskelijakunnille on todella tärkeä ja merkittävä asia koska se mahdollistaa vakuutusluonteisen terveydenhuoltomaksun keräämisen joka kuuluu olennaisena osana yths malliin

hoitamaton keliakia aiheuttaa monia muita sairauksia kuten osteoporoosia nivelsai rauksia masennusta ja jopa ohutsuolisyöpää kuten täällä on monien puheenvuorojen osalta jo todettu

arvoisa rouva puhemies

kannan kuitenkin suurta huolta ythsn osalta kun ammattikorkeakoulut päättivät lakkauttaa kokeilun seinäjoella ja etelä karjalassa

tulee hallitus esittämään mitä tahansa mallia hallituksen tulisi muistaa se että meidän sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö toteuttaa tämän mallin

uudistus nopeuttaa jokaisen asiakkaan ohjautumista hänelle tarkoituksenmukaisiin palveluihin lyhentää asiakkuuksien kestoa ja turvaa vaikuttavat palvelut ihmisille jotka niitä tarvitsevat

sosialidemokraattien tahto on se että jos opiskelija sairastaa niin hänellä on todellinen mahdollisuus sairastaa ja hän saa riittävän toimeentulon jotta hän pystyy huolehtimaan arkisista perusmenoistaan joita myös sairauden aikana hänellä on olemassa

suuri huoleni kohdistuu ikääntyneisiin pienituloisiin ihmisiin ja perheisiin opiskelijoihin työttömiin pitkäaikaissairaisiin joiden sairauskulut ovat jo ennestään suuret

on ollut erittäin tärkeää että suomi ja suomalaiset ovat osallistuneet afganistanissa kriisinhallintaan mutta siellä on edelleen erittäin paljon ongelmia

pääministeri sipilä totesitte äsken että henkilöstö pitää ottaa mukaan tähän uudistukseen

lappeenranta olisi turvannut tarvittavan rahoituksen mutta valitettavasti ythsn rahoitusta vähennettiin kehyspäätöksen yhteydessä minkä seurauksena kokeilu myös lappeenrannassa lakkautettiin

arvoisa herra puhemies

valitettavasti olette kuitenkin kohdistanut erilaisia toimenpiteitä pakkolakeja joilla heikennetään alan työntekijöiden sitoutumista motivaatiota uudistuksen toteuttamiseen

muun muassa naisilla ja tytöillä ei ole ihmisoikeutta vaan he ovat edelleen miesten omaisuutta aivan kuten karjakin ja islam ohjaa kaikkea tekemistä myös lainsäädännön tulkintaa

hallitus kohdistaa heihin monenlaisia leikkauksia ja palvelumaksukorotuksia jotka vaikeuttavat heidän selviytymistään arjen asioista

kun ed

meillä yhtenä suurena ongelmana on se että me emme ole pystyneet myöskään vastaamaan riittävästi päihdeongelmaisten ihmisten hoidosta elikkä moni päihdeongelmainen jää ilman hoitoa tai sitten syystä tai toisesta sitä ei tunnisteta riittävän selkeästi

rehula ihmetteli myös sitä minkä takia sosialidemokraatit ovat tukemassa opiskelijoitten sairauspäivärahan määräytymisen perusteita siihen suuntaan että työtulot ja opintorahat määrittäisivät sen minkä tasoinen sairauspäiväraha sairastavilla henkilöillä on niin perustelin sitä ensimmäisessä puheenvuorossani nimenomaan sillä että opiskelijoitten tilanne kokonaisuudessaan on erilainen kuin monilla muilla ja ja opiskelijoitten koko lyseon tavoista sen että opiskelija opiskelleiden tilanne ja opiskelu on myös koulutuspolitiikkaa se on osa sosiaaliturvaa ja ja

olette esittämässä myös useita lakeja joilla heikennetään sosiaali ja terveysalan työntekijöiden hyvinvointia jaksamista toimeentuloa lomaoikeuksia ja työelämän ja perhe elämän yhteensovittamista

vaikka budjetissa kustannukset aluksi lisääntyvät on selvää että ajan myötä sosiaalihuoltolain panostukset maksavat itsensä takaisin ja tuovat suurta inhimillistä ja taloudellista säästöä

tarvitsemme tehokkaasti toimivaa opiskelijaterveydenhuoltoa sillä esimerkiksi kelan tutkimuksen mukaan viisi nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä heistä suuri osa mielenterveyshäiriöiden vuoksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa pääministeri tässä on totaalinen ristiriita

haluan markku rossille todeta sen että nyt on kyse kuitenkin kokeilusta ja tämä kokeilu perustuu nimenomaan viime hallituskaudella hyväksyttyyn laajaan terveydenhuoltouudistukseen

alueen johtajat johtavat toimintaa väkivaltaisesti

laissa on huomioitu etenkin erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät kuten vammaiset vanhukset ja lapsiperheet heidän palvelutarpeensa ja perusoikeutensa toteutuminen

kysynkin teiltä vielä

alueen paikalliset kenttäkomentajat keräävät laittomasti veroja tekevät laitonta huumebisnestä määrittävät mitä viljaa asukkaat saavat viljellä tai joutuvatko he viljelemään jopa huumeita

vaikuttavuuden arviointia

vankeinhoidon yksi tärkeä tavoite on uusintarikollisuuden vähentäminen ja käytännössä se tarkoittaa myös sitä että meidän pitäisi pystyä antamaan riittävästi kuntoutusta vangeille päihdeongelmaisille mutta myös muille vangeille niin että kun he vapautuvat heillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet integroitua yhteiskuntaan ja saada myös yhteiskunnassa jatkokuntoutusta tämän vankeinhoidon jälkeen

nyt tätä kokeilua joka alkuperäisenä kosketti ainoastaan lappeenrannan kaupunkia sekä sitten seinäjokea valiokunnan käsittelyn yhteydessä laajennettiin sillä tavalla että tämä koskettaa näitä ammattikorkeakouluja kokonaisuudessaan mikä mahdollistaa laajentamisen ja sitä kautta myös imatralla ja sitten ähtärissä ja muissa seinäjoen ympäristökunnissa olevat toimiyksikköopiskelijat pääsevät tähän kokeiluun mukaan

esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset poliisit sekä työhallinnon viranomaiset velvoitetaan ohjaamaan sosiaalihuoltoa tarvitseva henkilö oikean viranomaisen puoleen

arvoisa puhemies

tutkimuksen mukaan on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä tarjottava todellisen tarpeen mukaisia hoitomahdollisuuksia syrjäytymisen vähentämiseksi

alueen poliisivoimat eivät pysty tähän puuttumaan koska ovat itse myös vahvasti liittoutuneet tähän toimintaan

siksi ruokavaliokorvaus on säilytettävä ennallaan

kysyisin nyt ministeriltä

jos ja kun sotilaat poistuvat afganistanista niin miten turvataan kuitenkin se alueen myönteinen kehitys jota siellä on tapahtunut niin että ei sen jälkeen tämä tilanne pääse ryöstäytymään ja ihmisten oikeusturva vielä entisestään heikkene

valitettavasti monet ovat pudonneet palveluiden ulkopuolelle mutta nyt tähän voidaan odottaa muutosta

ja tämä kokeilu tuottaa meille varmasti osaamista ja tietoa ja valmiuksia siihen että kun lakia lähdetään valmistelemaan kokonaisuudessaan uudestaan niin toivottavaa on että kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat pääsisivät tähän ythsn terveydenhuollon palveluiden piiriin

ne työtulot on katsottu mitä me katsomme että opiskelijoiden opiskeluaika on myös osittain työtä elikkä opiskelu voidaan katsoa myös työksi ja sitä voidaan siten rinnastaa kuten esimerkiksi pienipalkkaisten siivoojien tai muitten osalta yhdeksi työtulomuodoksi

toisaalta tiedetään että kun opiskelijat saavat tarvitsemansa ennalta ehkäisevät palvelut ajoissa he valmistuvat terveempinä työelämään